ainoa veronalennus mitä minä nyt oikeastaan haluaisin tässä vaiheessa olisi se työsuhdematkalipun verovapaus mitä me sosialidemokraatit olemme esittäneet mutta se taas tuntuu olevan sellainen veronkevennys mitä hallitus nyt ei sitten saakaan aikaiseksi

kaiken kaikkiaan tämä on väärä suunta ja tämä on täysin päinvastainen suunta kuin mihin edellisellä kaudella mentiin niin että jos hallitus puhuu kovasti normienpurusta turhan sääntelyn ja byrokratian purkamisesta niin tässä mennään nyt täysin päinvastaiseen suuntaan

edustaja lintilä myös tietää sen perintöveron osalta että meidän mietinnössähän me toteamme että se ei tuo merkittäviä ongelmia tähän teidän huoleenne joten siinä mielessä olisitte voineet ihan rauhallisesti nukkua yönne myös hyväksyessänne tämän miljoonaperintöjen lisäveron

silloin ministerinä hyvässä yhteistyössä omakotiliiton kanssa ja kansalaisaloitteen henkeä kunnioittaen halusin tehdä aloitteen siitä että myös eun tasolla suomi pyrkisi siihen että nämä niin sanotut vanhat omakotitalot vapautettaisiin kokonaan pakollisesta energiatodistuksesta

arvoisa herra puhemies

tämä asiahan jäi pöydälle varsin oudonlaisen tapahtumasarjan seurauksena

täällä nimittäin eduskunta kävi keskustelua tästä täydentävästä talousarviosta ja ministeri stubb kävi kertomassa eduskunnalle että eläkkeensaajien asumistuen leikkaus muun muassa perutaan

eduskunta edellyttää että hallitus selvittää autoveroon ja ajoneuvoveroon kohdistuvien esitystensä tulonjakovaikutukset ja ryhtyy tarvittaviin toimiin epäkohtien ilmetessä

tämän jälkeen ministeri poistui salista ja keskustelu jatkui kunnes sitten huomasimme saliin tuli tieto edustaja heinäluoman twitter seurannan perusteella että kuinka ollakaan samana päivänä valtioneuvosto oli pitänyt oman istuntonsa ja tehnyt päätöksen siitä että eläkkeensaajien asumistukea leikataan

tietenkin olisi ollut hyvä että tässä yhteydessä olisi jo nyt ollut vanhojen omakotitalojen osalta tätä energiatodistusmenettelyn tekemistä ymmärrettäväksi paremmaksi ja eduskunnan vaatimalla tavalla

tästä haluaisin myös kuulla ministeriltä lisää

siinäkin omituinen juttu

tiedote oli lähtenyt ministeriöstä että eläkkeensaajan asumistuesta säästetään ja vähän ajan kuluttua otsikko kuuluikin jo että enimmäisasumismenot jäädytetään mikä nyt kertoo sitten varmasti oman osansa tarinaa

miksi voi olla niin että ministeri kertoo asumistuen leikkauksen perumisesta mutta ei katso tarpeelliseksi kertoa että hallitus on samana päivänä tehnyt päätöksen siitä että toisaalla toisella kädellä tehdäänkin uusi leikkaus eläkkeensaajan asumistukeen

kysyimme pitääkö tämä paikkansa paikalla olleet myös hallituspuolueiden edustajat olivat aika lailla ihmeissään ja muutama käytti puheenvuoronkin että tämmöisestä ei ole tietoa ja täytyy selvittää ja jos näin on niin huono juttu huono asia näin ei pitäisi käydä

todettakoon nyt tähän ihan reilusti ja rehdisti myös eduskunnan täysistunnon pöytäkirjaan että on niin että sosialidemokraatit ovat itse asiassa ainoa puolue jonka linja on pysynyt koko ajan samana

tämän keskustelun seurauksena me oppositiossa ja sosialidemokraateissa näimme että tämä on sen verran vakava asia eläkkeensaajien kuristaminen ja leikkauspolitiikan jatkaminen lupauksista huolimatta asumistuen osalta että haluamme tähän selvyyden ja haluamme käydä tämän keskustelun sitten kun tiedämme asiasta lisää

sen jälkeen tulimme hallitusvastuuseen ja hoidimme niin että saimme vakuudet ja sijoittajavastuu toteutui jolloin koko suomen linja yhtenäisesti muuttui

pyysimme asian sitten pöydälle ja tänään olemme jatkamassa tätä käsittelyä

siksi me haluamme esittää sitä ja olemme esittäneet ja äänestäneetkin siitä että osa tästä autoveron laskusta alennuksesta peruttaisiin ja käytettäisiin tämä raha muun muassa sinne joukkoliikenneyhteyksien turvaamiseen eri puolilla suomea maakunnissa

ja nyt sitten taas seuraavalla hallituskaudella tällä kertaa oppositiosta me olemme edelleen täsmälleen samaa mieltä

muistan silloin todenneeni että toivottavasti tällä kertaa sitten ihan aidosti tämä vaatimus etenee ja tulevat nämä kampanjakatot

nyt me kannamme huolta kuten tässä ollaan kuultu edellä siitä ovatko hallituspuolueet enää tällä tiukalla linjalla vai onko tässä nyt tapahtumassa todella iso harppaus suomen linjan muuttamiseen joka on todella vakava asia ja suomalaisen veronmaksajan kannalta todella todella äärimmäisen onneton tilanne

eli hallitus oli tietoisesti päättänyt tehdä uuden leikkauksen eläkkeensaajien asumistukeen anteeksi jos käytän sanaa leikkaus sillä täällähän kävi ilmi ministerinkin puheesta se että tässä on kysymyksessä joku asia jota ei saa nimittää hallituksen mielestä leikkaukseksi mutta tämä asia kuitenkin säästää valtion menoja viitisen miljoonaa myöhemmin lisää

taas kerran jouduimme siinä pettymään

arhinmäki vasemmistoliiton osalta totesi voin myös demareiden todeta että kyllä mekin olisimme olleet valmiita hyväksymään jopa korkeammat kampanjakatot koska meille tämä periaate on niin tärkeä

se on sen vuoksi meille iso kysymys

voisitte itse asiassa vaikka pistää tekstiviestiä tai jotakin sähköpostia nyt sinne perussuomalaisille teidän hallituskumppaneillenne jotta he voisivat myös tulla tänne kertomaan oman kantansa tähän asiaan koska minä olen samalla lailla vähän epäilevä

minusta ei ole mukavaa ajatella että me oppositiosta käsin tekisimme ministerin mielestä ikään kuin oppositiopolitiikkaa sillä että me kuitenkin haluamme tuoda vakavasti omat mielipiteemme ja esityksemme näkyviin

tästä on kysymys

haluan kyllä todeta että minulle tulee mieleen tässä että kyllä aika pahasti jouduitte periksi antamaan kun kuitenkin itse vielä työtä koko ajan johditte

jos täällä kreikasta puhutaan ja perussuomalaiset eivät ole paikalla vaan itse asiassa poistuivat juuri sillä hetkellä salista niin se on kyllä jo niin historiallista että toivottavasti tässä nyt ei ole merkkejä ilmassa

juuri kun mielenosoituksissa oltiin ja ajateltiin että hienoa nyt meitä kuultiin ja peruttiin tämä kohtuuton leikkaus

kiitos arvoisa puhemies

minä kyllä kuitenkin sanoisin edustaja ala nissilälle että kun miettii sitten tätä ajoneuvoveron korotusta niin ei sillä kauhean dynaamista vaikutusta kuitenkaan ole sen henkilön lompakkoon joka vaikka siellä maakunnassa joutuu paljon autoa käyttämään ja sitten kohoavaa ajoneuvoveroa maksamaan ja siksi me haluamme kiinnittää myös tähän epäkohtaan huomiota

tilanne on hyvin ikävä tilanne on vakava ja tilanne on eläkkeensaajan kannalta kohtuuton

jos edustaja ala nissilä on samaa mieltä siitä että tämähän ei kuitenkaan ole kovinkaan oikeudenmukainen vero siinä suhteessa että kaikki maksavat saman ja ne keillä ei ole varaa uusia autoja ostaa maksavat silti korotettua ajoneuvoveroa niin te voisitte hyvin kannattaa tätä esitystä jossa hallitus selvittäisi näiden molempien esitysten tulonjakovaikutuksen

olen usein sanonut että eihän se voi olla niin että pienituloinen ihminen ihan oikeasti joutuu valitsemaan ostaako ruokaa vai lääkkeitä

arvoisa rouva puhemies

mutta kyllä hyvät ystävät se vain niin on että pienituloisella ihmisellä ne kympit ovat tosi isoja rahoja ja se on täysin väärä kohde hallituksen leikkauksille

viime kaudellahan sitä lakia parannettiin siten että tätä yläikärajaa nostettiin ja korkotukilainojen enimmäismääriä eri vyöhykkeillä nostettiin

silloin jo mietittiin tätä alaikärajaa ja päädyttiin siihen että siinä oli riski tästä pappa betalar asiasta mihin ministeri viittaa ja siksi sitä ei tässä vaiheessa otettu

ja todellakin näiden parin päivän aikana on käynyt ilmi että hallitus on tiennyt tiistaina täällä kertoessaan että tukien leikkaukset perutaan että uusi leikkaus on kuitenkin tulossa

olen seurannut keskustelua ja ymmärtänyt että tässä on yritetty nyt torjua tämä mahdollisuus mutta kyllä haluan ja edellytän myös eduskunnalta huolellista kuulemista tässä asiassa miten tämän kanssa on

haluan tähän sanoa vielä että en pitänyt sopivana sitä että kun kyselytunnilla eläkkeensaajan tilanteeseen liittyen esitin viimeisen kysymykseni ministeri stubbille kysyen tästä eläkkeensaajien epäoikeudenmukaisesta verotuksesta mistä olemme täällä usein häneltä kysyneet niin hän ei vastannut sanallakaan tähän kysymykseen

tätähän voisi jatkossa kehittää vielä sillä tavalla eteenpäin että nyt kun tässä on kolme vyöhykettä näille enimmäislainamäärille on helsinki sitten on espoo vantaa kauniainen ja sitten on koko muu maa samana omana vyöhykkeenä mikä tarkoittaa että nämä enimmäislainamäärät vaikkapa tampereella ovat samat kuin sitten jossain ehkä pohjoisen pienessä kunnassa niin voisi tehdä vielä uuden vyöhykkeen kasvukeskuksille koska siellä tarvitsisi moni nuori ja lapsiperhe tukea

minusta ei ollut sopivaa myöskään se että siinä yhteydessä jos minuutti käytetään ministerin toimesta opposition vaihtoehtobudjetin kritisoimiseen eikä pelkästään kritisoimiseen vaan siitä puhuttiin muunneltua totuutta annettiin minuutti väärää käsitystä me otamme vähemmän velkaa kuin hallitus ottaa

kaikki nämä ministeri kertoi meidän puolestamme täysin päinvastoin kuin mitä olemme esittämässä niin sitten emme saa vastauspuheenvuoroa kertoaksemme asianlaidan miten se on oikeasti

arvoisa herra puhemies

kaltiokumpu salissa kun puhuin ääneen tuolla sen sosialidemokraattisen verolinjan mutta kertaus on opintojen äiti

en minä nyt oikein tiedä mitä minun pitäisi siitä ajatella että täällä edustaja kataja puolustaa milteipä innokkaammin keskustan vastalausetta kuin keskusta itse

kyllä me olemme vaatineet hallitukselta että se laskee eläkkeensaajien verotuksen palkansaajan tasolle ja onneksi vaatimuksestamme hallitus jopa sitten hieman aiensi tätä päätöstään

suomi sai moitteita jopa oecdltä komissiolta siitä että suomen elvytys painottui liikaa veronkevennyksiin

eli olemme kyllä tavallisen eläkkeensaajan tavallisen pienituloisen ja keskituloisen palkansaajan ja niidenkin joiden verotusta hallitus parhaillaan kiristää kunnallisveron kautta veronkevennysten puolella mutta emme kannata veronkevennyksiä suurituloisille emmekä tätä yleistä veroalea mitä hallitus nyt kaikkinensa harjoittaa

kyllä minä luotan oecdn tai komission talousasiantuntemukseen siinä että he nimenomaan kritisoivat suomea siitä että meillä liikaa luotettiin veronkevennysten työllistävään vaikutukseen

kyllä me olemme esittäneet myös lisää veroja veronkiristyksiä ympäristöveroihin muun muassa ja harmaan talouden torjuntaan eli meillä on selkeä oma veropoliittinen vaihtoehto joka eroaa merkittävällä tavalla tästä hallituksen hövelistä veronkevennyslinjasta

minä en kyllä näe miten joku arvonlisävero joka kuristaa pieniä yrittäjiä voisi kauheasti työllisyyttä lisätä puhumattakaan oikeudenmukaisuudesta

ja mitä tulee sitten sosiaalitupoihin tai ammattiyhdistysliikkeeseen tai muuhun niin kyllä minusta tämä eläkeleikkaus mitä hallitus yritti yksipuolisesti aika taitamattomalla politiikalla todisti sen että ei siellä hallituksessa yhtäkään palkansaajapuoluetta ole

minä olen ylpeä siitä että sosialidemokraatit ovat palkansaajapuolue ja minä olen hyvin ylpeä siitä että tässä jälleen kerran suomessa nähtiin kansanvallan voitto palkansaajaliikkeen voitto ja poliittisen opposition voitto kun hallitus tämän sanotaanko tökerön eläkepäätöksensä onneksi peruutti

minusta on hyvä asia se että vihreät nyt tässä paria kuukautta ennen vaaleja tulevat ikään kuin seuraavaa hallitusta ajatellen niille linjoille mitä oppositio on tältä hallitukselta edellyttänyt tämän neljän vuoden aikana nimittäin reilumpaa meininkiä ja oikeudenmukaisempaa politiikkaa

toisin kuin ed

puhemies

oikeastaan haluaisin sanoa myös sen asian tässä ääneen että kun paljon puhutaan tästä ympäristöystävällisyydestä niin kuin äskenkin täällä kuulimme niin kyllähän se jos mikä on myös ympäristökysymys jos hallitus nyt toimii niin että se lakkauttaa nimenomaan joukkoliikenteen vuoroja junavuoroja maakunnissa

sehän on hyvin ekologista käyttää raiteita liikkua junalla ja kyllä minä näen että tämä on myös ympäristökysymys mitä suurimmassa määrin puhumattakaan siitä että kyllä meillä pirkanmaalla esimerkiksi kun matkustimme pirkanmaan demarikansanedustajien kanssa lakkautettavalla aamujunalla mänttä vilppulasta tampereelle ja juttelimme ihmisten kanssa siellä kaikki olivat kovin pöyristyneitä että miksi heiltä viedään junavuoro alta

arvoisa puhemies

nämähän ovat arvovalintoja ihmisillä on vähän ja eri puolueilla on eroja

siksi olemme esittäneet omassa vaihtoehdossamme sitä että osa tästä autoveron alennuksesta peruttaisiin ja käytettäisiin niin ikään hyvin ympäristöystävällisen raideliikenteen säilyttämiseen

siinä mielessä olen tyytyväinen että kun sosialidemokraatit tulivat hallitukseen niin suunta muuttui siinä suhteessa että enemmän nyt painotetaan sitä että verot maksetaan maksukyvyn mukaan eikä painoteta tasaveroja ollenkaan näissä ratkaisuissa samalla painoarvolla

tämä oli mielestäni ihan erinomainen tämä edustaja feldt rannan huomio juuri tästä että ylipäätään asioita ei kannata pistää vastakkain ja myös tätä ajattelua kannatan

puhemies

ne menosäästöt mitä täällä nyt haikaillaan kun puhutaan että hurjasti täytyy sopeuttaa mitä enemmän leikataan menoja niin sen parempi jos kataja sitä äsken tarkoitti niin kyllä minä sanon että miten se lisää talouden kasvua ja hyvinvointia jos köyhällä ihmisellä ei ole rahaa syödä ei ole rahaa elää

sen takia puhemies on hyvin tärkeätä että nyt tässä politiikassa vaikka joudummekin tekemään jostain säästöjä niin samaan aikaan voimme parantaa perusturvaa työmarkkinatuen puolison tarveharkinta poistuu eläkkeisiin tehdään aiennettu indeksikorotus

tästä käsillä olevasta esityksestä ministeri sanoo että tässä pitäisi ikään kuin olla kiltti jotta sitten voisimme saada jonkun toisen tärkeämmän läpi

mutta minä näen sen asian aivan sillä tavalla että kun eu itse puhuu refit hankkeestaan turhien normien purkamisesta niin meidänhän pitäisi nimenomaan nyt jämeränä sanoa että eiköhän nyt pistetä roskakoriin ne turhat

ei eun tarvitse jokaista naulan paikkaa meille tulla kertomaan ja siksi minä toivon että me olisimme voineet toimia sinne euhun päin jämerästi samalla tavalla kuin ollaan lähdetty tästä pientalojen energiatodistuksen tekemisestä vapaaehtoiseksi myös tässä lähteä siitä että ei nyt tarvitsisi sitä autotallia sitten tähän ottaa mukaan

että tässä minä nyt toivon että suomi toimii hyvin vahvasti siellä unionissa kaikkinensa ja todella alleviivaan ministeri että eikö tämä ole myös hallituksen linjan mukaista siinä suhteessa kun puhutaan että turhasta sääntelystä eroon

arvoisa puhemies

ristiriitaisia ja tulkinnanvaraisia lausuntoja laukovalta kataiselta tuntuu puuttuvan uskottava linja ja käsittääkseni valtiovarainministerin linja on myös hallituksen linja

tässähän jos missä on mitä suurimmassa määrin kysymys arvovalinnoista

rantakangas hallitus on vaan antanut hövelisti hyväosaisille veronkevennyksiä ja valinnut tämän tien

samaan aikaan valtiovarainministeri tänään sanoo että pian leikataan kenties menoja pian kenties korotamme veroja mutta samaan aikaan nyt hihkutaan että fantastista kun laskemme veroja

tämä opetusministeriön pääluokka on iso pääluokka ja äärimmäisen tärkeä pääluokka ja myös hyvin kiinnostava pääluokka

syyn tiedän

se on tässä

tässä on sellaisen yhden peruselämän peruskirjo sivistys laajasti niin koulutus tiede kuin sitten kulttuuri nuoriso ja liikunta asiatkin

eikö nyt pitäisi ottaa vastuullinen talouspolitiikka viimeistään käteen

sdp kuulemma mielestänne vain pelottelee ja urpilaisen epäilykset että kunnille tulisi vaikeuksia ovat edesvastuuttomia

varmasti me kaikki tänä päivänä tiedämme sanomattakin kuinka tärkeää on jonkun koulutuksen merkitys esimerkiksi paitsi ihmisen itsensä myös koko yhteiskunnan menestystekijänä tasa arvoisen miellyttävän jännittävänkin elämän mahdollistajana

olette sitä mieltä että kuntien peruspalvelujen rahoitus ei ole vaarassa finanssijärjestelmän kriisin takia ja niinpä te jatkoitte sitten tämän jälkeen niitä veronkevennyksiänne

kaiken kaikkiaan tänä päivänä vielä kun elämme taloudellista taantumaa koulutuksen ja tämän opetusministeriön toimialan merkitys kasvaa entisestään

tiedämme esimerkiksi kun elämme siinä mielessä synkkiä aikoja että ihmisiä joutuu jatkuvasti vaaraan menettää työpaikkansa lomautetuksi irtisanotuksi yt neuvottelun piiriin kuinka tärkeää onkaan näinä aikoina nimenomaisesti huolehtia siitä että aikuiskoulutusjärjestelmämme esimerkiksi toimii ja tarjoaa sitä kautta hyviä väyliä näistä ihmisistä huolehtimiseksi

samoin itse ajattelen kyllä niin että tässä suhdannetilanteessa kun taloudelliset ajat ovat ankeat varmasti ihminen tarvitsee entistä enemmän myös sitä henkistä tilaa ja sitä kautta varmasti kaikki henkisen hyvinvoinnin edistäminen kulttuuriasiat liikunta asiat nuorisoasiat kasvattavat näinä päivinä entisestään merkitystä

arvostan erinomaisen paljon sitä asiantuntemusta tietotaitoa näkemystä ja ideointia ja kaikkea mitä teiltä aina terveisinä ministerille tulee

kaiken kaikkiaan valtiovarainvaliokunnassa opetusministeriön pääluokan osalta kiinnitämme huomiota moniin yleisiin tärkeisiin asioihin

varmasti me jaamme sen yhteisen huolen että erityisesti täällä pääkaupunkiseudulla meillä on isoja ongelmia sen kanssa että ihmisille ei ole kylliksi kohtuuhintaisia koteja niitä tarvitaan enemmän ja kaiken kaikkiaan asumisen hinta on tietenkin meillä korkea ja näitä asioita ajatellen me tarvitsemme toimia mittakaupalla ja me tarvitsemme myös monia toimijoita mukaan

aika laajasti käsittelemme tässä mietinnössä sitä että on äärimmäisen hyvä että perusopetuksen laatuun satsataan kunnolla ja annamme kaiken tukemme tälle pop ohjelmalle ja sen eteenpäinviemiselle mitä sinnikkäästi tällä kaudella on eteenpäin laitettu

kun edustaja heinonen on viisas edustaja tietää aina kaiken niin minä nyt kysyisin sitten teiltä edustaja heinonen kun teidän puolueenne edustaja valtiovarainministeri stubb jätti minulle vastaamatta kyselytunnilla siihen kysymykseen onko oikein että eläkkeensaajien verotus epäoikeudenmukaistetaan

kiinnitämme huomiota myös opetusryhmien koon pienentämisen merkitykseen ja pidämme äärimmäisen tärkeänä sitä että tätä varten on nyt budjetoitu oma määräraha ja myös korostamme sitä kuinka tärkeää onkaan että voimme seurata jatkossa sitä että kunnissa tämä raha menee nimenomaisesti tähän tarkoitukseen opetusryhmien koon pienentämiseen

me olemme tällä kaudella tehneet lukuisia erilaisia yksittäisiä toimenpiteitä joilla me olemme tukeneet kohtuuhintaisempien kotien synnyttämistä